niistä tietysti kaikkein tärkeimpiä asioita ovat ne lausumat joita on esitetty eduskunnan aikaisemmissa ponsilausumissa

mutta valtiovarainvaliokunnan puolesta vakuutan että valtiovarainvaliokunta paneutuu tähän hallituksen esitykseen ja huolellisesti arvioi sen käytännön vaikutukset ja myöskin miettii sitä olisiko joitakin muita tapoja joilla tämä ongelma voitaisiin ratkaista ja pitää huolta siitä että verotusta ei pyritä merkittävällä tavalla kiertämään

miehet kahdeksannen ja yhdeksännen sijan osasto lagström medusan eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina kuudes kuudetta kaksituhattakolmetoista kilpailevia uutisia nähdään

tältä osin haluaisin kuitenkin tässä yhteydessä varoittaa siitä että eduskuntaa ei pitäisi kuormittaa ylimääräisillä selonteoilla vaan eduskunnan pitäisi entistä enemmän tulevaisuudessa keskittyä nimenomaan lainsäädäntötyöhön joka on sen kaikkein tärkein tehtävä

tältä osin täytyy todeta se että nythän tämä eduskunta on hyväksynyt uuden vaalilain ja siihen liittyen myöskin perustuslain muutoksen suhteellisuuden osalta ja tältä osin periaatteessa asia on etenemässä

silloin sali voisi olla kaiken kaikkiaan mukana voidaan käyttää vähemmän rahaa mutta ulkoistetaan turvallisuus natolle ja sillä tavalla voidaan tosiaan vähentää varuskuntia jos sitä tässä halutaan

kuitenkin täytyy todeta että tuon uudistuksen toteutumisesta ei ole mitään varmuutta tässä vaiheessa ja siitä syystä valiokunta haluaa pitää tuon lausuman voimassa siten että edelleen myöskin seuraavassa kertomuksessa valtioneuvosto arvioi sitä ollaanko etenemässä tämän vaalijärjestelmän suhteellisuusperiaatteen toteuttamisen suhteen

niin kuin tässäkin kepu on verotukien kannalla ja sen takia suomen valtiontalous on siinä tilanteessa missä se tällä hetkellä valitettavasti on ja keskustasta ei ole nytkään kovinkaan paljon apua tämän vajeen supistamisessa

mielestäni on erittäin tärkeää jos kävisi niin että esimerkiksi seuraavan hallituksen hallitusohjelmaneuvotteluissa todettaisiin että nyt hyväksyttyä lakiehdotusta ei seuraavan eduskunnan aikana hyväksytä että selostetaan mihinkä uusiin toimenpiteisiin ryhdytään sen johdosta koska tärkeätä on se että suhteellisuutta eduskuntavaaleissa pitää joka tapauksessa parantaa

mielestäni onkin tarkoituksenmukaista se että mennään sellaiseen järjestelmään että jos putin pitää munchenissä puheen jossa hän linjaa venäjän politiikan uusiksi sen jälkeen analysoidaan se itsenäisesti tutkijat analysoivat sen jälkeen asia tuodaan tänne keskusteluun ja siitä vedetään johtopäätökset

aina kun korotetaan veroja te arvostelette

oikeastaan ainoa konsepti on se että kotimaista puuta polttamalla sinne tukea antamalla kansakunnan talous saadaan kasvuun myymällä sitten teliasoneran osakkeita

kaksi kysymystä kuitenkin tässä yhteydessä nostetaan esille

tässä usein on kysymys siitä että lehdet julkaisevat henkilöä koskevia tietoja nimen ja tältä osin meillä tuomioistuimet ovat ottaneet varsin rajoittavan kannan ja lähteneet siitä että nimien julkistamisessa kynnys on erittäin korkea

tässä suhteessa täytyy sanoa että koskee myöskin omaa puoluettani kaikkien puolueitten pitäisi oppia se että yhteiskuntaa viedään vain visioilla eteenpäin

tältä osin täytyy kaiholla muistella paavo lipposen hallituksia joilla oli selkeä visio tälle yhteiskunnalle

sanoisin että lainsäädäntö välttämättä tältä osin ei ole ongelma mutta tuomioistuinkäytännössä pitäisi varmasti aika tarkkaan miettiä sitä kuinka tiukkaa linjaa tältä osin noudatetaan yksityisyydensuojan osalta koska tässä ovat vastakkain perusoikeuksina yksityisyydensuoja ja sananvapaus ja länsimaisessa yhteiskunnassa sananvapautta tänä päivänä entistä voimakkaammin korostetaan

sitten mielenkiintoinen kysymys on myöskin se pitäisikö sananvapauskysymysten olla yleisen rikossyytteen alaisia

jos me katsomme eurooppalaista kehitystä niin entistä enemmän mennään siihen suuntaan että ei rangaista viralliskoneiston toimesta niitä jotka ovat syyllistyneet jonkinlaisiin loukkauksiin henkilösuojan osalta mutta ovat käyttäneet tuota sananvapautta hyväkseen

arvoisa puhemies

se tarkoittaa sitä että jos meillä on julkaisutoimintaa niin kaikella julkaisutoiminnalla pitäisi olla sama arvonlisävero ja se ei saisi riippua siitä onko se painettu lehti ja kuinka monta kertaa se lehti ilmestyy jaetaan tai onko se digitaalinen lehti vaan kaikilla pitäisi olla yksi ja sama ja alempi arvonlisäverokanta

siitä syystä valiokunta katsookin että valtioneuvoston pitäisi tehdä kokonaisarvio sananvapauden toteutumisesta suomessa siltä osin mitä asioita on pidettävä erikoisasioina ja millä tavalla järjestelmää ylipäätänsä voitaisiin kehittää

arvoisa puhemies

täällähän entisen pääministerin matti vanhasen osalta asiaa käsiteltiin aika äskettäin ja tältä osin valiokunta toteaa että silloin kun asia tulee oikeusasiamiehen ilmoituksena vireille pitäisi kyllä selvittää se onko oikeusasiamiehellä mahdollisuus määrätä rikostutkinta suoritettavaksi

on myynyt keskustelu on saatu

mitä sitten tulee tähän järjestelmään niin täytyy vielä sanoa että olennaista on että kun yritysten kassaan jää enemmän rahaa niin meillä on riittävästi investointimahdollisuuksia suomessa

södermanin lausumaa siitä että hyvinkin voitaisiin ajatella että mentäisiin yleisen tuomioistuinjärjestelmän puitteisiin jolloin asia voitaisiin käsitellä hovioikeudessa

silloin täytyy myöskin ottaa kantaa myöskin tasavallan presidentin rikosoikeudelliseen vastuuseen ja sen käsittelyyn ja myöskin korkeimman oikeuden jäsenten rikosoikeudelliseen vastuuseen ja sen käsittelyyn ja ne vaativat ehkä jopa enemmän pohdintaa kuin ministerivastuu mutta uskon että niihinkin voidaan löytää ratkaisu

mutta tietysti täytyy sanoa että jos se vaikuttaa kielteisesti siihen minkälaista tarjoilua esitetään ja tehdään kun ulkomaiset yritykset tulevat tänne niin mielestäni on hyvin tärkeää että tätä kehitystä tältä osin jatkossa sitten seurataan

haluan muistuttaa että ruotsissa on järjestelmä jossa jos ulkomaalaisia vieraita on edustuskulut ovat vähennyskelpoisia mutta jos on kotimaisia edustuskuluja ei saa vähentää

arvoisa puhemies

sitten vielä täytyy todeta että kun täällä keskusta on väittänyt että joittenkin yrittäjien tilanne heikentyisi tämän lakiehdotuksen myötä niin se ei heikenny jos lähtökohdaksi otetaan ajankohta jolloin hallitus tuli virkaansa

totuus on se että tämä on parempi kuin teidän aikananne voimassa ollut laki ja teidän pitää hyväksyä se

vielä täytyy sanoa että tässä hallituksen esityksessähän oli suuria uhkia muun muassa osuuskuntien verotuksen osalta mutta kokoomus on pyrkinyt pitämään huolta siitä että verotus olisi riittävän ennustettavaa

atalanta operaatio on erittäin tärkeä operaatio ja mielestäni erittäin hyvä osoitus kansainvälisestä yhteistyöstä siitä että useat valtiot myöskin venäjä tässä tapauksessa ovat mukana tässä operaatiossa ja sillä pyritään varmistamaan merenkulun vapaus ja turvallisuus

mistä se johtuu

tämä operaatio ei ole täysin onnistunut toistaiseksi mutta uskon että aikaa myöten se varmasti tulee helpottamaan liikkumista ja vähentämään tätä merirosvousta

nuorten osalta tänä keväänä tämä eduskunta hyväksyi nuorten lisätyöllisyysbudjetin jolla pidetään huolta siitä että kun koulut ovat päättyneet sen ansiosta kymmenilletuhansille nuorille löytyy töitä

tietysti olennaista on myöskin se että pyritään tuolla alueella pitämään huolta siitä että olosuhteet muodostuisivat sellaisiksi että maassa olisi laillinen hallinto joka olisi toimintakykyinen ja että se oman maan hallinto kykenisi estämään sitä että tällaista merirosvousta ei esiintyisi

zyskowicz on täällä kiinnittänyt jälleen kerran huomiota erittäin tärkeään asiaan joka tässä tapauksessa on kiinni saatujen merirosvojen kohtelu ja käsittely

tältä osin täytyy sanoa että ulkoasiainvaliokunta on tehnyt mielestäni aivan oikean tulkinnan joka tietysti pohjautuu perustuslakivaliokunnan lausuntoon asiasta ja sitten myöskin lakivaliokunnan mietintöön lainsäädännöstä

tietysti lähtökohtahan on se että pitäisi olla jokin kiinnekohta jotta suomeen ylipäätänsä otettaisiin merirosvoja ja oikeastaan sellainen kiinnekohta voi olla lähinnä vain se että jos uhri on suomalainen silloin suomella on intressiä myöskin sitten tuomita tässä tapauksessa henkilö suomen maaperällä

pitää muistaa se että kun afganistaniin mentiin se oli terroristien koulutuskeskus ja sellainen koulutuskeskus uhkaa kaikkia länsimaita myös suomi mukaan lukien

ja nyt oikeastaan se mitä puolueitten pitäisi tehdä on selkeitä konkreettisia ehdotuksia ei vain se että tehdään jokin sopimus vaan se mitä näillä osa alueilla pitää tehdä ja pyrkiä neuvottelemaan kaikkien tahojen kanssa jotta syntyy semmoinen konsensus joka vie suomea eteenpäin

ja tässä voi sanoa että tietysti kustannuksilla on tiettyä merkitystä ja se että asia arvioitaisiin suomessa tietysti nostaa olennaisesti kustannuksia mutta väitän että myöskään suomen oikeuspiirin alueella oikeuden käyminen ei välttämättä tuo kaikkein luotettavinta lopputulosta koska olosuhteet ovat täällä siinä määrin erilaiset kuin ne ovat muualla todistelu on helpompi saada läheisessä valtiossa joten tässä suhteessa uskon että oikeudenkäynnin yleiset edellytykset ovat selvästi paremmat esimerkiksi keniassa kuin suomessa

heillä on hyvä motiivi auttaa ihmisiä afganistanissa auttaa naisia afganistanissa ja on tärkeätä että kun mennään johonkin operaatioon ihmisillä on myöskin sydän mukana siinä työssä mitä tehdään

meidän tehtävämme työnantajana on pitää huolta siitä että näitten sotilaiden turvallisuus on viimeisen päälle taattu että varusteet ovat sellaisia että niitten puutteitten johdosta ei satu yhtään mitään

ja tietysti voidaan myöskin ottaa huomioon se voidaanko tarjota ja turvata oikeudenmukainen oikeudenkäynti suomessa missä tuollainen oikeudenkäynti mielestäni kestää poikkeuksellisen kauan ettemme vain saa sitten euroopan neuvostolta huomautusta siitä kestosta

nyt tärkeätä on se että nyt hyväksyttävä kaivoslaki ei vaikeuta kaivostoimintaa ja se merkitsee sitä että on toivottavaa että viranomaiset käsittelevät hakemukset mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti ja että lupapäätökset saadaan aikaan jotta kaivostoiminta suomessa voi jatkua ja kehittyä

huoviselle se että demarit äänestävät tämän hallituksen esityksen puolesta hyväksytään tämä parempi esitys nyt ja sen jälkeen tässä työryhmässä katsotaan sitten jatkossa millä tavalla nyt voimaan astuvaa lakia voidaan vielä kehittää

sitten tietysti täytyy sanoa että lähtökohdan pitää olla se niin kuin eun tekemissä sopimuksissa onkin jo että tietysti maassa johonka luovutetaan ei voida tuomita henkilöä kuolemaan

täytyy sanoa että se on pitkäaikainen perinne ja voi sanoa että ne ihmiset jotka siellä kaivavat sitä kultaa tuntevat sen alueen ja rakastavat sitä luontoa

länsimaisilla armeijoilla olen katsonut esimerkiksi brittien sotilaitten käsikirjoja on erinomaiset ohjeet joilla ihmisoikeuksia hyvin tiukasti kunnioitetaan

se on lähtökohta ja tietysti eu tekee sopimuksia joissa sitten valtio pidättäytyy näissä tapauksissa kun henkilö siirretään siitä syystä että henkilöä ei tuomita kuolemaan ja se on olennaista

ja erittäin hyvä lisäys lakivaliokunnassa oli se että henkilöä ei myöskään voida siirtää sitten alkuperäisestä maasta toiseen maahan jossa sitten voitaisiin tuomita kuolemaan koska tietysti se tekisi tällaisen säännöksen mahdottomaksi tai tehottomaksi jos näin olisi

mutta olisi ollut kyllä ihan hyvä että näitä kullankaivajia pienituloisia ihmisiä olisi ajateltu vähän perusteellisemmin ja annettu heille enemmän siirtymäaikaa

ja mitä tulee sitten epäilyyn siitä ollaanko tilanteessa että oikeudenmukainen oikeudenkäynti ei toteutuisi kyseessä olevassa maassa niin kun perustuslakivaliokunta kirjoitti tämän kohdan ajatus siinä oli se että kun eu on tehnyt sopimuksen luovuttamisesta olosuhteet saattavat maassa sen jälkeen olennaisesti muuttua ja me tiedämme tämän varsinkin monista afrikan maista

lopuksi vielä mikä meidän pitää katsoa niin kuin tämä osama bin laden tapaus osoittaa että rikotaan afganistanin suvereniteettiä mutta jos operaatio ei onnistu meidän pitäisi jossakin vaiheessa ihan rauhassa katsoa niitä sääntöjä joita sodassa nykyaikaisessa sodankäynnissä lennokkeineen ja muineen sovelletaan niin että pidetään huolta siitä että toiminta on mahdollista mutta myöskin on tietyt rajat sille toiminnalle niin että ihmisoikeuksia asianmukaisesti kunnioitetaan

lopuksi täytyy vielä sanoa että tietysti useat maat perivät maksuja esimerkiksi öljyn poraamisesta ja tietysti se on silloin ymmärrettävää jos se tuote joka saadaan sieltä maasta on huomattavan arvokasta paljon arvokkaampaa kuin ne kustannukset mitä se kaivaminen aiheuttaa

mutta meidän on joka tapauksessa on herr talman